mitä tulee sitten tähän minkälainen ennakkotapaus tämä on euroryhmä on lähtenyt tähän toimeen sillä peruspäätöksellä että ollaan valmiita toimenpiteisiin mikäli koko euroalueen vakaus sitä edellyttää

hallituksen kaikki elvytystoimet oikeastaan kriisitoimet ensi sijassa tähtäävät siihen että mahdollisimman monella työpaikka säilyisi ja pääpanokset pitää kohdistaa tähän toimenpiteeseen

jo päätettyjen elvytystoimien mittakaava on suhteessa kansantuotteeseen euroopan kärkeä

arvoisa puhemies

nyt me odotamme oikeastaan kehitysmaiden reaktioita näihin laskelmiin ennen kuin eu tekee varsinaista tarjousta

hiili korvattaisiin puupohjaisella energialla ja osittain turpeella

erityisesti nuorisotyöttömyys uhkaa kasvaa ja siksi hallitus valmistelee mahdollisimman varhain erityistoimenpidepaketin mahdollisimman monen nuoren syrjäytymisen estämiseksi

sunnuntaisessa paketissa päätettiin myös selvittää mahdollisuudet globaalin transaktioveron aikaansaamiseksi

sen lisäksi tietysti sosiaaliturvaa on kehitettävä pitkäjänteisesti ja hallitus on tänä vuonna linjannut muun muassa tiettyjen keskeisten sosiaalisten etuuksien sitomisen indeksiin ja niin kuin ministeri hyssälä kertoi takuueläkkeen joka nostaa kaikki pienen pienet tiedä vielä kaikkein pienimpiä eläkkeitä

työryhmät työskentelevät nopealla aikataululla ja molempien työryhmien on määrä esittää ehdotuksensa vuoden loppuun mennessä

tavoite on että eu voisi lokakuun lopun huippukokouksessa tehdä varsinaisen tarjouksen joka sitten varmastikin loisi rungon sille kööpenhaminan kokouksessa tehtävälle päätökselle

toiseksi varmistamme pankkisektorimme toimintakyvyn tarjoamalla pankeille euroopan muiden maiden tavoin takauksia varainhankinnalle ja myös pääomasijoituksia

tämän viikon ylivoimaisesti tärkein työllisyyden ja kasvun kannalta oleva prosessi käydään nyt siinä keskustelussa jossa yritetään yhteiskuntasopimus saada aikaan

mutta talouskriisi ei ole syy ja tekijä joka estäisi hallinnon kehittämistä järjestelmien uudistamista ja näiden kohdalla on sitten kyse tuottavuusohjelmasta tai alueellistamisesta tai eri virastojen ja laitosten yhdistämisestä tai niiden kehittämisestä aina tavoite on että järjestelyt tehdään ilman irtisanomisia

tämän on kriteerinä pädettävä myös tulevissa tilanteissa joita toivottavasti ei tule vaan tämä saadaan nyt padottua kreikkaan vakautettua tilanne luotua sellaiset pitävät tiukat säännöt että muualla tämä ei enää voisi toistua

aiemmin erityyppisiä trans aktioveroja on esitetty ratkaisuksi sekä rahoitusmarkkinoiden epävakauden vähentämiseksi että tulojen lähteeksi eri tarkoituksiin

kunnallinen itsehallinto on tärkeä peruste mutta kuntia ohjataan hyvin monin tavoin

ehdotusten valmistumisen jälkeen tehtävä vaikuttavuuden arviointi kertoo realistisesti riittävätkö toimenpide ehdotukset

mikäli se saadaan satamaan riittävän kunnianhimoisella tavalla niin se on työllisyyden ja kasvuinvestointien kannalta valtavan paljon tärkeämpi kuin tämä muutaman kymmenen miljoonan käyttäminen tiettyihin tarkoituksiin

valmisteilla olevassa syöttötariffijärjestelmässä tuulivoiman tuottajalle maksettaisiin tuotantotukena laissa asetetun tavoitehinnan ja toteutuneen sähkön markkinahinnan erotus

kyllä silloin kun vanhustenhuollossa löydetään puutteita meidän järjestelmämme pitäisi olla sellainen että ne puutteet pitää osoittaa valtion toimesta niin kuin nyt lääninhallitusten toimesta on tehty ja sitten pitäisi löytää järjestelmä jolla kerta kaikkiaan pakotetaan myös korjaamaan

useissa maissa on jo käytössä joitain transaktioveroja kuten leimaverot ja arvopaperimarkkinoiden pitkälle keskitetty selvitystoiminta auttaisi veronkannossa

toiveeni on että pankit olisivat tässä hankalassa tilanteessa asiakkaiden vaikeuksien edessä pitkämielisiä ja ottaisivat käyttöönsä valtion toimet jotta pystymme turvaamaan yritysten ja kotitalouksien tarvitseman lainoituksen

tämä on ketjujatkumo jo vuosi sitten tehdyistä päätöksistä

hallitus valtion puolesta helpottaa kuntien talousahdinkoa tällä viikolla tekemillään ratkaisuilla joissa yhteisöveron jako osuutta muutetaan reippaasti kuntien hyväksi

arvoisa puhemies

samoin vähimmäispäivärahojen tasoa selvästi nostetaan työmarkkinatukeen tulee erillinen aktivointilisä ja niin edelleen

haasteemme suuruutta voi kuvata sillä että meidän on kyettävä leikkaamaan liikenteen päästöistä miljoonia hiilidioksiditonneja vuositasolla

tällaisen kriisin keskellä on epärealistista edes tavoitella tasapainoa juuri nyt

tuulivoiman ja metsähakkeen ohella uusiutuvien käyttöä lisättäisiin erityisesti liikenteen biopolttoaineissa sekä lämpöpumppujen käyttöä lisäämällä

transaktioverojen selvitystyön yhteydessä on välttämätöntä pureutua myös mahdollisiin sudenkuoppiin kuten veronkierron tai kuluttajille lankeavan kustannusnousun mahdollisuuksiin ja löytää keinot niiden tilkitsemiseen

lähes koko budjetti on vielä käyttämättä

useimmat meistä ovat sekä täällä eduskunnassa että kunnanvaltuustoissa olleet näitä normeja ja säännöksiä tekemässä osa aika kauankin ja itse meidän pitää myös ryhtyä tähän urakkaan johon hallitus on nyt näyttämässä suuntaa

kolmanneksi olemme laajentaneet radikaalisti valtion suoraa rahoitusta ja takauksia suoraan yrityksille niin ettei elinkelpoisten yritysten toiminta keskeydy käyttöpääoman puutteeseen

mitkä ovat sitten lähivuosien isoja suureita selvitäksemme

tätä ilmoittamista varten perustettaisiin julkinen puoluerahoituksen ilmoitusrekisteri jossa puolueiden rahoitustiedot ovat kaikkien seurattavissa

olen kysyjän kanssa samaa mieltä siitä että itse operaatioon osallistuneet sotilaat ovat joutuneet osallistumaan äärimmäisen poikkeukselliseen operaatioon suomen kriisinhallintahistoriassa ja on voi sanoa kaikki ymmärrettävät syyt siihen että myös heidän puolellaan on pidetty selvänä sitä että kun he ovat vapaaehtoisia niin noudatetaan sitä sopimusta joka heidän kanssaan on tehty

niitä ovat pitkäaikainen maltillinen palkkapolitiikka työurien uskottava pidentäminen veroratkaisut ja oikein kohdistetut kasvua stimuloivat ratkaisut

eläkkeellesiirtymisiän nostolinjauksen perustelut ovat kestävät kun katsomme sitä mitä meillä on edessämme ensi vuosikymmenellä ja kuinka paljon velkaannumme lähivuosina ja koska nyt tehtävät päätökset vaikuttavat vasta käynnissä olevan kriisin jälkeen

avoimuutta lisäisi myös puolueiden piiri ja paikallisjärjestöjen velvoittaminen ilmoittamaan näiden periaatteiden mukaisesti saamistaan ulkopuolisista tuista

ja voidaan sanoa että kun ei ole rahaa niin silloin pitää asioita pystyä tekemään eri tavalla käyttää luovuutta ja tässä suhteessa eräänlainen vapauttaminen on se keino jolla saadaan ihmisistä ja yrityksistä paras irti

ei meillä perustienpidossakaan ole riittävästi rahaa jos katsotaan pitkässä juoksussa

arvoisa puhemies

samalla hallitus on varonut ettei anna vääriä levottomuutta aiheuttavia signaaleja ja toisaalta on vaalittu laajaa yhteistyötä yhteiskunnassa

uskon että kukaan ei varmastikaan tällaisia lomautuspäätöksiä ole jotenkin vapaaehtoisesti tekemässä ja hallitus ei missään tapauksessa pidä niitä omassa välinevarastossaan

arvoisa puhemies

eilinen päivä puhuttiin myös raha asioista köyhyydestä tunnustettiin että yhteiskunta ei ole kyennyt tarpeeksi osoittamaan rahaa tähän tarkoitukseen

kun taloudellinen tilanne on muuttunut nopeasti on sekä kansantaloutta että julkista taloutta koskevia ennusteita jouduttu nopeasti päivittämään

eikö tämän koko selvitystyön tavoitteena ole se että infrainvestoinnit voitaisiin moninkertaistaa

tämäkin kahden vuoden helpotus on hallituksen ja hallitusrintaman yhteinen esitys ja päätös ja on linjassa niiden monien muiden elinkeinopoliittisten toimien kanssa joita on tehty

kevään kolmas suuri energialinjaus koskee ydinenergiaa

arvoisa puhemies

valtioneuvosto on äänestämällä tehnyt periaatepäätökset kahdesta uudesta ydinvoimalaitosyksiköstä

toisekseen eikö ole niin että lähtökohta koko suunnittelulle on se että vaikka kyse olisi yhtiömuotoisesta toiminnasta niin investointipäätökset pitää tehdä poliittisella tasolla

kuntatalous kohtaa taantuman kovimmillaan vasta myöhemmässä vaiheessa

palvelut pitää pyrkiä toteuttamaan

tulemme lamasta ulos muita maita jäljessä koska joudumme odottamaan taloutemme rakenteen vuoksi muiden maiden investointivaiheen käynnistymistä

lisää rahaa

tämä on tuttu menetelmä myös usein käytetty silloin kun on haluttu luoda myös kunnille mahdollisuus hankkia raakamaata